kotitalousvähennys pitää paikkansa on tuonut monia harmaan talouden yrityksiä kenties näkyviin ja veroja maksamaan mutta kotitalousvähennys ei ole ihan niin yksinkertainen ja pelkästään hyvä

kun kotitalousvähennykseen viitataan monesti miten sillä saadaan ostettua kotiin palveluja saadaan tehtyä remonttia ja siivousta kun sitä tarvitaan niin siinä on olennainen ongelma se että niillä kaikkein pienituloisimmilla jotka kenties tarvitsisivat eläkeläiset vanhukset sairaat jossain kohtaa juuri niitä palveluja joita kunnat eivät välttämättä kykene tuottamaan koska kunnilla ei ole riittävästi varoja ei ole varaa maksaa lähtökohtaisesti sitä palvelua mistä saisi kotitalousvähennyksen

jos he jostain löytävät varat maksaa sen palvelun he eivät saa niin paljon minkäänlaista tuloa että heillä olisi veroa josta vähentää se

tämä on se ongelma mitä täytyy miettiä ja pohtia uudelleen miten kenties suurimmassa tarpeessa olevaa ihmisryhmää saadaan autettua

kysymys ei ole pelkästään harmaan talouden estämisestä tai ehkäisemisestä vaan ihan aidosta avun tarpeesta ja jälleen kerran oikeudenmukaisuutta täytyy perätä myös siinä

veropolitiikka on yksi keino tukipolitiikka on toinen mutta täytyy muistaa tässä kohtaa myös että kuntien tulee vastata niistä velvoitteista jotka niille kuuluvat

arvoisa puhemies

mutta ed

ukkola oli epälooginen siinä että jos hän vastustaa korporatiivista valtaa jos hän vastustaa kaikkea missä ovat työmarkkinajärjestöt mukana niin hänenhän tulisi vastustaa sosiaalitupoa henkeen ja vereen ja sitä kautta vastustaa kelamaksun poistoa ja tätä kaikkea mitä nyt esitetään mihin hallituspuolueet ovat sitoutuneet

salo sanoi että tässä on ehkä turhaankin puhuttu pelkästään lääkäriyhtiöistä ja minä luulen että se minkä takia lääkäriyhtiöt ovat nousseet tähän asemaan on se että se khon ratkaisu perustui nimenomaan tämmöiseen lääkäriyritykseen mutta täällä hallituksen esityksessäkin mainitaan nämä konsulttitoimistot asianajajatoimistot ja muut ketkä ovat tätä hyödyntäneet

minä luulen että tässä on mielenkiintoinen tapaus siltä osin että tämä on pieni yksittäinen ratkaisu suhteessa siihen epäoikeudenmukaisuuteen mitä on koettu ja nimenomaan että nyt eivät ratkea lääkäriongelmat tällä nyt eivät ratkea kaikki verotukseen liittyvät epäoikeudenmukaisuudet

täälläkin on oppositio kilvan kehunut hallituksen esitystä ja minä luulen että tämäkin on erittäin harvinaista tässä salissa siltä osin kiitellä ja niin kuin sanotaan ja viime aikoina on puhuttu vaikka tämä on laillista niin kaikki laillinen ei aina ole kohtuullista

arvoisa puhemies

katajan peruste työurien pidentämisestä ja se että nimenomaan tämä auttaa selviytymään suomen nyt laman yli kuulostaa hieman huvittavalta suhteessa siihen kun tiedetään että työelämän puitteita voidaan parantaa ja sitä kautta saada ihmiset jaksamaan työelämässä paljon pidempään eikä niin että lähdetään tänne yksittäiselle puolelle verohelpotusten kautta murentamaan veropohjaa yksityistämällä kaikki eläkkeet tarjoamalla näitä etuisuuksia vain niille kenellä on varaa säästää ja sitä kautta mahdollisuus saada verohelpotuksia

mikä on nyt talouspoliittinen linja tällä hallituksella säästää vai kuluttaa koska kaikkeen ei välttämättä ole varaa paitsi juuri niillä kaikkein suurituloisimmilla

hrenin skinnari outi mäkelä kankaanniemi

sosialidemokraattien vaihtoehtobudjetissa on lähdetty siitä että halutaan kohdentaa veronkevennyksiä niille jotka niitä todellisesti tarvitsevat

esitän että tämä lakiesitys hylätään ja meillä on omissa vaihtoehdoissamme tarjota verotuksen kautta myös huomattavasti oikeudenmukaisempi ratkaisu perusvähennyksen tuplaamisen kautta ja työtulovähennyksen kautta ja muutenkin kohdentamalla verotuloasteikossa painopistettä entistä pieni ja keskituloisemmille paljon enemmän kuin mitä hallitus on tarjonnut

esitän että lakiesitys hylätään

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

hänelle ei riitä se että eletään tässä hetkessä vaan hän itsetarkoituksellisesti lukee vanhoja puheitaan vakuuttaakseen ilmeisesti ennen kaikkea itselleen että on ollut oikeassa jo kuukausia sitten

te syytätte myös veronmaksajia siitä että he lähes systemaattisesti ilmoittavat vääriä arvoja verottajalle kun verottaja tulee tähän

ministeri katainen tuntui täällä vähättelevän niitä rahoja joita voitaisiin käyttää tarpeellisiin tarkoituksiin vaikka veteraanien osalta tuomioistuinlaitokseen lapsilisien korottamiseen tai niille toimeentulotuen asiakkaille jotka saavat lapsilisän korotusta että hekin saavat korotuksen

on oikein että maassa on yhdenmukaiset käytännöt mutta ministeri katainen ettekö te todellakaan aio tehdä asialle mitään että jonkinlainen oikeudenmukaisuus toteutuisi siinä ja tämä olisi kohtuullista niille veronmaksajille joiden kohdalla tämä tulkinta muuttuu nyt räikeästi

kysymyksen esitti ylös muuta alaa arvoisa puhemies

eilen kävi täällä ilmi että pankki voi nostaa perimäänsä lainamarginaalia uusista asuntoluotoista kesken laina ajan mikäli pankkia uhkaa vakavaraisuuden heikkeneminen

tästä asiasta on kirjoitettu tänään lisää ja tietoa tuntuu tulevan tipotellen mutta yhä on jäänyt epäselväksi se kuka tai ketkä asiasta ovat päättäneet ja koska ja kenen siitä olisi pitänyt kertoa

onko hallitus ollut tietoinen tästä muutoksesta ja jos on niin miten vastuunalaiset ministerit ovat asiassa menetelleet

ministeri kiviniemi selvästi jätti vastaamatta itse olennaiseen kysymykseen onko hallitus ollut tietoinen ja mitkä olivat ministerien toimia mutta pidän täysin käsittämättömänä ministeri kiviniemen kommenttia siitä että tämä on molempien osapuolien kannalta kohtuullisempi

onko teidän mielestänne oikein että yksipuolisesti pankit voivat muuttaa näitä marginaaleja ja niin että pankkien mahdolliset vakavaraisuusongelmat kaadetaan asuntovelallisten niskaan

siinä on otettu kantaa siihen juuri että kun meillä on ollut tänä päivänä se että täytyy sanktiokumulaation välttämiseksi alentaa rikosoikeudellista tuomiota jos veronkorotus on määrätty niin tällaista ei jatkossa voi tapahtua mikä tarkoittaa käytännössä että nykyinen ankaruustaso vähintään säilyy ja tämä täytyy pitää mielessä

sitten tässä täytyy muistaa myös se että kysymys ei ole missään määrin lievemmän lain periaatteesta että joku pystyy valitsemaan mennäänkö hallinnollista puolta vai rikosoikeudellista puolta

menee syömiseen menee asumiseen menee aivan perustarpeisiin jo nyt

nyt annetaan nimenomaan mahdollisuus jos tulee uusia seikkoja tai voidaan lykätä sitä veronkorotuspäätöstä jolloinka voidaan katsoa onko mahdollisuus että esimerkiksi nostetaan rikossyyte

jos kokoomuslaisten käsitys normaalista pienituloisten arjesta on tämä että senkun säästätte vielä enemmän ja säästäkää tänne vakuutukseen saatte verohelpotuksia niin pyydän palaamaan todella sinne työelämän arkituntemukseen pätkätyöläisten yksinhuoltajaäitien pienituloisten arkeen tutustumaan

sitä kautta tulee enemmän mahdollisuutta nykytilanteeseen etenkin sen suhteen mitä korkein oikeus kesällä linjasi ja huomaa selvästi perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnankin lausunnosta sen että tämä ei ole ihan yksinkertaista

sitten täytyy muistaa tässä kaikessa myös se kun puhutaan lievennettiinkö valtiovarainvaliokunnassa ja verojaostossa tätä kun ankaroittamisperuste poistettiin vastaus on että ei että tämä on lakisystematiikkaa ja se että rikoslain erityislakiin olisi otettu ankaroittamisperuste mukaan olisi ollut täysin poikkeuksellista kun sen sijaan rikoslain yleisellä puolella on koventamisperuste mikä koskee myös tätä erityislakia jatkossa ja sekin täytyy huomioida että se on välineenä olemassa jolloinka se että ankaroittamisperuste erityislaista poistettiin ei tarkoita etteikö tuomioistuimella ole mahdollisuuksia nimenomaan koventaa rangaistuksia jos siihen nähdään tarvetta ja mahdollisuuksia tai ei välttämättä mahdollisuuksia vaan nimenomaan tarvetta

käsittämätöntä on että hallitus toteuttaa alueellistamisohjelmaa jota täällä olevat hallituspuolueen edustajat vaativat lopetettavaksi

se että seuraamuksissa pysytellään vähintään nykytasolla on siinä määrin tavoite ja tarkoitus että ei tämä ole mikään kevyt laki joka viedään läpi

teidän tuellannehan he tätä toimintaa vievät koko ajan eteenpäin

tuottavuusohjelmasta sen verran että on todettu että tämä kansakunta tarvitsee tuottavuuden lisäämistä mutta valtion tuottavuusohjelma näin toteutettuna on pelkkä henkilöstön leikkauslista

tämä prosessi ei sitä tarkoita

kuntalaiset joutuvat maksamaan sen korotettuna veroäyrinä muuten ja se on epäoikeudenmukaisempi tapa pienituloisille kuin se että kuntia tuetaan nyt oikeudenmukaisesti eikä niin että valtio antaa veroalen ja sitä kautta kuntaveroja joudutaan nostamaan jotta palvelut saadaan turvattua

me olemme toivottamassa tervetulleeksi tänne kaikki ylimääräiset veronmaksajat tai verovarat saadaan tänne suomen kansantalouden piiriin sitä kautta

tästä ei ole kysymys vaan siitä että tämä selvitetään ja jos halutaan tulla mukaan tähän verojärjestelmään ennen kuin

toinen mitä valtiovarainvaliokunta lausuu ja se on äärettömän tärkeää on se että kun rinnakkaisissa prosesseissa ei voitu viedä samaa asiaa eteenpäin niin nyt saataisiin samaan prosessiin ja putkeen nämä rinnakkaiset sanktiot ja tätä asiaa tulee tutkia

se on ollut myös eräässä työryhmässä arvioitavana tyssännyt siellä aikanaan mutta nyt pyydetään että jatkoselvitellään sitä yhä mihin sillä

aivan näin

kysymys ei ollut siitä että poistetaan sinänsä laista ankaroittamisperuste se systematiikka vain menee rikoslaissa toisella tavalla niin että erityislakiin ei tuoda sitä sisälle kun se menee yleisellä puolella rikoslaissa jo koventamisperusteena

vetää vähän hiljaiseksi kun kuuntelee hallituspuolueiden edustajien puheita tässä ja kuuntelee tosissaan sitä kun ministeri kiviniemi lopetti äsken puheensa siihen että väitöskirjaan viittaus on väärä koska se viittaa nykyjärjestelmään

mutta tämä on varmaan sitä hallituksen samaa politiikkaa että samalla kun sanotaan että kulutetaan niin säästetään vielä enemmän kunnes täytyy kuluttaa jotta saadaan talouden rattaita pyörimään saadaan elvytystä käyttöön ja saadaan kotimaista kysyntää kunnes taas täytyy säästää ja sille täytyy tarjota veroetuja

ei mitään järkeä

kysymys on kulutuksen ja verotuksen siirtämisestä tulevaisuuteen niin vähän matkan päässä kerrotaan että pitkäaikaissäästäminen tapahtuu suurimmaksi osaksi muun säästämisen kustannuksella

ministeri katainen sanoi täällä viime viikolla tähän liittyen että ei tästä mitään täydellistä veroetuutta tule että maksetaanhan siitä veroa kun nostetaan vaikkapa sitä säästettyä eläkettä niin se tästä vielä puuttuisi että siitä ei sitten nostettaessa maksettaisi veroa enää mutta hallitus varmasti valmistelee sitten sellaista jos niikseen näkee

sinne on annettu mandaatti valmistella kokonaisverouudistusta katsellen nimenomaan verovähennyksiä katsellen verojärjestelmää oikeudenmukaisuutta kaikkea

jos se on ministeri kataiselle täysin mitätön summa niin me voimme kyllä sosialidemokraattien puolesta kertoa mihin sitä voidaan käyttää pienituloisimpia auttaen lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin lastensuojelukysymyksiiin

meillä on ties minkälaisia aukkokohtia jotka huutavat rahaa joihin riittäisi edes muutama sata tuhat euroa lisää mutta niille sanotaan että ei käy kun ei ole varaa

heillä on enemmän mistä säästää ja heillä on sitä kautta enemmän sitten myös mistä vähentää

tämä logiikka jatkaa sitä porvarihallituksen linjaa että suurituloisia suositaan silläkin ehdolla että verotuloja menetetään vuodessa miljoonia

kyllä tämä on johtamassa siihen että meillä eivät välttämättä kehity ne lakisääteiset järjestelmät niin kuin pitäisi että ihmiset saavat työelämän kautta kerrytettyä järkevän suuruiset eläkkeet joilla tulee toimeen myös jatkossa

nämä yksinhuoltajat kolmivuorotyötä tekevät ihmiset pienituloiset tekevät päivässä niin paljon töitä jotta kykenisivät elämään edes tässä hetkessä saadakseen ruuan saadakseen asumisensa maksettua

te vaaditte vielä että säästäkää yksityistä eläkevakuutusta niin saatte verohelpotusta ja jollei teillä ole varaa tehdä sitä niin ei se mitään koska me emme välttämättä ole kehittämässä niitä työeläkejärjestelmiä niin että sitä kautta saatte kerrytettyä sen eläkkeenne

satosen opit todella

tällä linjallahan täällä on nyt menty mutta toivon todella että kun me puhumme siitä mihin yhteisiä varoja käytetään mistä kerätään veroeuroja jotta saamme oikeasti tässä yhteiskunnan tilanteessa laitettua niitä varoja kaikkein pienituloisimmille jotka tarvitsevat niitä maitoon leipään asumiseen lämmitykseen vaatteisiin niin annetaan ja osoitetaan rahat sinne eikä niin että veropohjan murentamista yhä jatketaan täällä

tätä hallituksen esitystä on käsitelty jo muutamaan otteeseen täällä ja käsittämättömintä tässä on se että hallitus on valmistellut tätä esitystä jo alkusyksystä ja taloustilanne on muuttunut sen jälkeen aika hurjasti mutta siitä huolimatta hallitus vannoo jo tehtyjen päätösten nimiin sen sijaan että olisi valmis tunnustamaan virheensä ja kenties korjaamaan sitä oikeudenmukaisempaan suuntaan

täällä on muuten myös kerrottu se että tämä vie kunnilta jälleen rahoja mutta missään ei kerrota kompensoidaanko nämä menetykset

itsetarkoitukseksi tuntuu tulleen se että jo tehtyjä ratkaisuja puolustetaan riippumatta siitä mitä todellisessa elämässä ihmisten toimeentulossa kansainvälisessä taloudessa tapahtuu

minä puiston mukaan edu

kuoppa toi täällä esille erinäisiä hyviä huomioita siitä mitä kohtia voisi ja pitäisi jopa korjata ei vasta ensi vuonna määriteltävässä tulevan vuoden budjetissa vaan jo tässä budjetissa niin että ne toimeenpantaisiin jo heti ensi vuoden alusta

arvoisa puhemies

mutta samalla vaaditaan että tuloeroja kavennetaan